ja kuitenkin tämän maan taloudellinen ongelma on rakenteellinen eikä suhdanteellinen ja se tarkoittaa sitä että tarvitaan uutta luovaa osaamista

ministeriön mukaan kokeilulle asetetaan syksyn aikana monipuolista asiantuntemusta edustava seurantaryhmä

kokoomus on sitä mieltä että pitää panostaa opetukseen tutkimukseen ja koulutukseen ja sieltä tulee se kasvu sieltä tulee se uuden oppiminen mikä sitten tuo hyvää tälle maalle

monet kuljetusfirmat ja bussifirmat käyttävät alkolukkoa ihan markkinahenkisesti mainostavat sillä että hei meidän firman autoissa on alkolukko me olemme turvallisia käyttäkää meidän palveluitamme

arvioinnissa tulee ottaa erilaiset osatekijät mahdollisimman kattavasti huomioon niin että tulosten perusteella on mahdollista tehdä suomalaista koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen kansainvälistymistä tukevia ratkaisuja

vain sitä kautta suomi nousee

se on jo nyt mahdollista

valtion rahoituksella ja opetusministeriön ohjauksella tuetaan yliopistolaitoksen tuloksellisuuden ja laadun vahvistumista

yliopistoille osoitetaan vuosittain valtion talousarvion kautta rahoitusta yliopistolaissa annettujen tehtävien suorittamista varten siten että valtion rahoitusvastuu yliopistojen julkisen tehtävän hoitamisesta säilyy

samalla huolehditaan siitä että yliopistot voivat asianmukaisesti hoitaa tutkimus ja koulutusvelvoitteensa myös taloudellisesti vaikeissa suhdannetilanteissa

rahoitusta tulee kanavoida tasapuolisesti kaikille tieteenaloille

arvoisa puhemies

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi liikuntalaki

arvoisa puhemies

tutkintotavoitteiden ja toteutumien ohella opiskelijaopettaja suhdeluvun tulee olla yksi keskeinen koulutuksen laadun indikaattoreista samoin kuin muun muassa opetushenkilökunnan pedagogisen pätevyyden ja henkilöstön osaamisen kehittämisen

itse asiassa toivottu tahtotila siitä että se yksinomaan sana on pois on ollut voimassa jo vuoden alusta koska sivistysvaliokunnan valmistellessa kansallisgalleria lakia sen yhteydessä tuli täydentävä yksimielinen hallituksen esitys jossa oli tämä toivottu tahtotila jo sisällytettynä

liikunnan ja urheilun toimintaympäristö on kehittynyt ja muuttunut yhteiskunta on muuttunut kaiken kaikkiaan joten nekin muutokset vaikuttavat tähän liikuntalakiin

valiokunta ehdottaa rahoituksesta lausumaa ja pitää hyvänä sitä että jatkossa yliopistoille osoitettavaa rahoitusta korotetaan vuosittain kustannustason muutos huomioon ottaen yliopistolaissa määriteltävällä tavalla

erityisesti liikkumattomuudesta aiheutuvat ongelmat on tässä esityksessä tuotu erinomaisesti esille ja varsinkin yksilötason yksilökohtaista liikkumista pitää edistää

valiokunta pitää hyvänä myös sitä että opetusministeriö arvioi säännöllisesti yhdessä opiskelijatutkija yhteisön kanssa rahoitusmallin vaikutuksia ja kehittämistarpeita

lailla ei voi ihmistä pakottaa liikkumaan mutta me voimme tehdä sellaisia lakeja jotka edistävät mahdollisuuksia liikkua

arvoisa puhemies

nyt sanotaan että siinä tämä sana yksinomaan olisi jäänyt epähuomiossa pois mutta entä sitten

oli normaalia että kansalaiset osasivat neljää viittä eri kieltä

kun sinne on niin vaikea päästä kriteerien pitää täyttyä niin onhan niin että ne kriteerit katsotaan joka vuosi uudestaan ja uudestaan että ne täyttyvät ettei käy niin että kriteerit lakkaavat täyttymästä mutta rahaa kuitenkin tulee

nykyisin puolet kunnista tarjoaa pitkänä kielenä englantia ja ruotsia toinen puoli pelkkää englantia

eduskunta on joutunut viime vuosina lähes säännönmukaisesti lisäämään eduskuntakäsittelyssä yliopistokeskusten kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja valtion budjetissa

toivottuun tahtotilaan kuitenkin päästiin ja on oltu siinä jo vuoden alusta lähtien ja nyt tilanne on se että halutaan palauttaa eli huonontaa tätä tilannetta takaisin jotta se voidaan taas muutaman viikon päästä korjata uudestaan

valiokunnan saaman selvityksen mukaan yliopistokeskusten kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin osoitettu määräraha on tarkoitus siirtää osaksi yliopistojen toimintaan osoitettavaa valtion rahoitusta

miksi ihmeessä kieltenopiskelu olisi nykyisin vaikeampaa kuin ennen varsinkaan kun pedagogiikkakin on kehittynyt paremmaksi ja siten kieltenopiskelu tullut paljon helpommaksi

täällä on aika mystistä keskustelua ollut kun ei oikein ole selvinnyt mitä tällä ajetaan ja mihin tämä kaikki johtaa

valiokuntamme korosti vähemmistöjen ja erityisryhmien kuten vammaisten seksuaali ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien maahanmuuttajataustaisten ja vähemmistössä olevaan sukupuoleen kuuluvien yhdenvertaisuuden edistämistä

näin myös yliopistokeskusten kehittämisen rahoitus tulee yliopistoindeksin piiriin ja määrärahaa korotetaan kustannustason nousua vastaavasti

kun oppii yhden kielen oppii myös toisen kielen

siinä mielessä se neljän kunnan liitos on huono koska uusimaa on sama kuin suomi pienoiskoossa ja silloin ne muut uudenmaan alueet jäävät hyvin heikolle asemalle

esimerkiksi pidimme erinomaisen hienona että vammaishuippu urheilu toimii nykyään osana olympiakomitean huippu urheiluyksikköä ja vammaishuippu urheilu on selkeästi nyt osa maamme huippu urheilua

vikamme on tässä maassa että aloitamme kieltenopiskelun aivan liian myöhään emmekä me hyödynnä lasten herkkyyskausia kieltenopiskelussa

yliopistot siirtyvät valtion budjettitalouden ulkopuolelle eivätkä jatkossa toimi nykyiseen tapaan valtion virastoina

tämän vuoksi yliopistoilla tulee olla riittävä maksuvalmius vakavaraisuus ja luottokelpoisuus joita edellytetään erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä

metropoli on sellainen jota komentotaloudella ei voida johtaa

liikunnan edistäminen ei ole vain liikuntatoimen asia vaan se kuuluu kaikkiin hallintokuntiin on kyse sitten valtionhallinnosta tai kuntien hallinnosta

päivä tätä kuuta

miten olisi neljäs vaihtoehto jossa käytettäisiin porkkanoita ja kannusteita sillä kyllä kunnat tekevät yhteistyötä kun havaitsevat sen hyödyllisyyden

ruotsin tuntimäärä on nykyisinkin jo niin minimissään että paljon vähempää se ei enää voisi olla ilman että katsottaisiin että sitä kieltä ei opi

arvoisa puhemies

kaikkein suurin huoli kuitenkin liittyy siihen hyväksytäänkö aluejärjestöt edelleenkin valtionapukelpoisiksi

valiokunta siksi korosti että tämä ei rajoita kenenkään valtionapukelpoisuutta vaan päinvastoin laajentaa sitä

yhtiöiden osakkeiden vastikkeeton luovuttaminen yliopistoille pienentää valtion omaisuutta ensi vuonna mutta lisää yliopistojen taloudellista itsenäisyyttä

tämä muotoilu mikä tässä laissa on pitää sisällään kaikki liikuntaa edistävät järjestöt jotka pystyvät osoittamaan että niiden tehtävänä on liikunnan edistäminen

arvoisa puhemies

itä suomessa on vaadittu alueellista kokeilua ettei ruotsin kieltä tarvitsisi kaikkien opiskella mutta on muistettava että esimerkiksi venäjää tai mitä tahansa kieltä voi lukea jo nykyisinkin vaikka joka ikinen päivä jos näin halutaan

palaan tälle mantereelle näissä keskusteluissa ja on mukava todeta että en ollut tämän ajatukseni kanssa yksin että tavallaan olisi pakollista tämän suullisen kielitaidon kurssin suorittaminen vaikka periaatteessa en hirveän monessa asiassa aina pakon kannalla olekaan sillä ei välttämättä päästä parhaaseen lopputulokseen mutta joskus tietty jämäkkyys on tarpeen ja varsinkin nuorten kanssa

valiokunta jopa yksityiskohtaisissa perusteluissa muistutti että nämä järjestöt ovat valtionapukelpoisia jotta kukaan ei nyt enää jäisi epäselvyyden valtaan

ruotsinkielisten ja suomenkielisten pitäisi olla jo lapsena ja koulussa tekemisissä enemmän keskenään koska uskon niin että silloin ei tällaisia ennakkoluuloja syntyisi

mutta yhden yksityiskohdan haluan tuoda tähän keskusteluun ja se mistä haluan kiittää meidän suomalaista järjestelmäämme on että suomessa elokuvia ei dubata

valiokunnan mietintöön sisältyy kolme vastalausetta

jos turun yliopisto on vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle olkoon uusi yliopistolaki vapaan eduskunnan lahja vapautuville yliopistoille

arvoisa puhemies

on vaikea uskoa että juuri se sana jota kaikki haluavat on jotenkin unohtunut pois

siellä oli kaikki puhuttu päälle niin että ne olivat saksalaisia filmejä vaikka alkuperämaa oli mikä tahansa

miksei jokin muu sana sitten unohtunut pois

varsinkin kun tästä olisi päässyt pienemmällä vaivalla eteenpäin ihan kepeesti mitään tehdä jos se tulee pään kepeästi

kyllä olen iloinen että meillä on tajuttu tällainen linjaus aikoinaan tehdä ja saamme kuulla ja katsella elokuvia alkuperäiskielillä

tämä laki on jo voimassa ilman tätä yksinomaan sanaa on ollut voimassa jo vuoden alusta niin mitä nyt tehdään jos on ehditty jo hakea rahakeräyslupia

näin näitten elokuvien suhteen on että ranskassakin esimerkiksi vaalitaan ranskan kielen taitoa ja siellä taas korostetaan sitä että puhutaan juuri ranskaa

tässä on kyllä erilaisia vaihtoehtoja olemassa minä tiedän sen ja tällä tavalla nyt mennään mutta totean vain että sivistysvaliokunnassa kyllä todella ihmeteltiin tätä prosessia miten se näin vaikeasti ja vaikeimman kautta nyt tehdään

mutta hallituksen esityksestä haluaisin sanoa että sivistysvaliokunnan mietintö on tarkkaan paneutunut asiaan

oletteko todellakin sitä mieltä että yliopistot elävät liian leveästi niin että niistä voidaan leikata

yliopistot saavat kyllä kylmää kyytiä teidän käsissänne

ettekö te tiedä sitä asiaa että suomen kilpailukyky paljon riippuu siitä miten yliopistot voivat koska yliopistot tuottavat sitä uutta tietoa ja uutta osaamista joilla sitä vientiä saadaan edistettyä ja saadaan niitä uusia työpaikkoja

joka tapauksessa sitten on taattava myös kouluille riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit että tämä opetus voi täysipainoisesti tapahtua ja toimia

ja tietenkin se on hienoa että täällä on lausumaehdotus että tasapuolisesti ympäri maata opiskelijat ovat samalla linjalla

me kokoomuksessa uskomme välittämiseen kannustamiseen sivistykseen ja me uskomme uuteen osaamiseen ja vahvaan osaamiseen

nyt ei tietenkään saa sekoittaa tai voihan tietenkin sekoittaa ja keskustella täällä mistä haluaa mutta on olemassa puhetaito ja kielitaito

ja tietenkin diplomatiaa on se että kun puhuu omalla kielellään niin on aikaa sitten käännöksen aikana miettiä niitä asioita mitä haluaa sanoa

uskotteko te arvoisa keskustapuolue

missä ovat ne satsaukset koulutukseen

siinä että murjaisee heti suoraan vieraalla kielellä asian on se riski että saattaa tulla virheitä joita katuu varsinkin politiikassa

kun täällä muutkin mainostivat sitä mitenkä ovat kieltä käyttäneet ja taitaneet niin voin sanoa että henkilökohtaisesti olen harjoittanut lääkärin tointa joko opiskeluaikana tai sitten valmistuneena lääkärinä neljällä eri kielellä

kukaan ei asiantuntija eikä kukaan ei ollut valiokuntakäsittelyssä vaatimassa venäjän kieltä itä suomeen tai mihinkään muuallekaan

siis näinhän se on että vieraita kieliä voi lukea missä tahansa suomen koulussa ja kunnassa milloin vain ja kuinka paljon tahansa koska sitä ei ole sillä tavalla säädetty

suomeksi saksaksi englanniksi ja ruotsiksi en kieliopista tiedä mutta toistaiseksi olen pärjännyt

tämä hallituksen esitys on siitä erityinen että siihen on kohdistunut paljon odotuksia jo yli kymmenen vuoden ajan

varhaiskasvatus kentällä on kehittynyttä mutta laki on laahannut ikävästi perässä emmekä me pysy muun maailman kehityksessä mukana

keskustelu on päättynyt

jopa aasialaiset ovat jo vuosia seuranneet ja ihmetelleet että meillä ei uudistusta varhaiskasvatukseen ole saatu aikaan

sitä paitsi vaikka esimerkiksi ruotsin kieli työelämässä poistettaisiinkin kelpoisuusvaatimuksista niin ei se tarkoita että todellisuudessa työnantaja sen sitten poistaisi

siihen tuli tuki eduskunnasta enemmistön osalta ja ministerit lukuisat ovat luvanneet hoitaa asian kuntoon

kirjallisia kysymyksiä aiheesta on täällä eduskunnassa tehty lukuisia

päivähoito on ollut tähän asti sosiaalihuoltoa koska se on ollut sosiaali ja terveysministeriön alla ja koko tämän päivähoitolain varhaiskasvatuslain uudistuksen idea oli myöskin siinä että me saimme tämän hallinnon siirron tehtyä jotta se sisältö jotta se näkökulma varhaiskasvatukseen muuttuisi ja tulisi tällainen pedagoginen ulottuvuus

tähän edelliseen puheenvuoroon voin sanoa että jos sinä olet rattijuoppo niin vaikka sinulla olisi poliiseja sadan metrin välein siellä niin kyllä sinä lähdet sillä autolla ajamaan kun sinulla on siihen taipumus

erittäin hyvä on ja kiitos siitä ministerille ja hallitukselle että varhaiskasvatussuunnitelma tehdään nyt opetushallituksessa eikä enää thlssä

rönnille

joo ei sellaista aukotonta lainsäädäntöä ole eikä aukotonta vempaintakaan ole että innovatiivisuus on silloin huipussaan kun aina yritetään kiertää näitä kaikkia asioita

tosin siinä on se ristiriita perusopetuksen opseihin nähden että kun varhaiskasvatuksessa tehdään valtakunnalliset perusteet niin sen jälkeen heti siirrytään lapsikohtaiseen kun perusopetuksessa on kunnallinen velvoittavana siinä välissä

vielä ed

pulliaista täytyy kehua kun hän oli silloin liikennevaliokunnan puheenjohtaja ja vei asiaa aktiivisesti eteenpäin silloin kun sitä ensimmäisen kerran ajettiin kokeilulaiksi

kenttäväki on sitä mieltä että rahoitus pitää uudistaa toisen asteen koulutuksessa ja ymmärtää hyvin myöskin sen että valtion pitää säästää rahaa

paljon on kritiikkiä aiheuttanut myös se että jokaiselle lapselle täytyy tehdä varhaiskasvatussuunnitelma ja sitä on kentällä pidetty turhana koska perusopetuksessakaan sitä ei tarvita

teillä on se vaihtoehtoinen budjetti ja siellä ei ole esitetty mitään niiden leikkausten palautusta ei mitään koulutuksen vahvistamista ei mitään

mutta ne säästöt mitä rahoitusjärjestelmä tuo ja miten sitten tiivistetään rahan säästämisen myötä järjestäjäverkkoa he haluavat tehdä itse koska he tuntevat parhaiten oman alueensa